tarvittavia elintarvikkeita siis ostetaan syömiseen tarvittavia elintarvikkeita

haluan sanoa että edustaja hänninen nimenomaan tähän ostovoimaan eli tähän syömävelkaan halusi valtion ottavan lisää velkaa eikä olevan tätä ostovoimaa leikkaamassa

vastaukseni teille on sama kuin hänelle että sehän olisi aivan ihana tilanne jos me emme joutuisi miljardien säästöillä itse asiassa tällä vaalikaudella ja vielä tulette näkemään ensi vaalikaudella leikkaamaan suomalaisten ostovoimaa

mutta luuletteko että joku loputtomiin olisi valmis rahoittamaan tätä meidän velkaantumistamme jotta voisimme omien kansalaistemme ostovoiman säilyttää täysin ennallaan vaikka tuo ostovoima perustuu velkaantumisen varaan

arvoisa puhemies

tällä hallituksen hyvällä esityksellä taklataan myös sitä ongelmaa joka ilmeni kun apulaisoikeuskansleri antoi sastamalan koulun rehtorille huomautuksen siitä että tämä laittoi tupakoinnista kiinni jääneet oppilaat jälki istunnossa kirjoittamaan tupakoinnin haitoista

tällaiset hyvin kireät tulkinnat joita apulaisoikeuskanslerin päätös edellytti antavat mielestäni aihetta kysyä nyt selvennystä seuraavanlaiseen tilanteeseen

jos oppilaat jäävät kiinni tupakoinnista salliiko tämä laki sen että opettaja järjestää näille oppilaille vaikka kolmelle neljälle oppilaalle yhteisen keskustelun opettajan kanssa tupakoinnin haitoista

siis tätä kysyn ja taustalla on se että meillä nyt on vahvistumassa tämä lailla säätämisen sellainen tulkinta että kaikki mitä ei lailla ole säädetty on ilmeisesti kielletty

edustaja kari me teemme tätä lainsäädäntöä juuri myös sen takia mitä näihin lapsiin tulee että ei olisi kannustinta hajottaa perheitä

ei olisi kannustimia erottaa lapsi perheestään lähettää hänet vaaralliselle hengenvaaralliselle matkalle ihmissalakuljettajien matkassa halki afrikan halki lähi idän halki euroopan suomeen

mutta sanon vielä että on mielestäni perusteltua ollut esimerkiksi korottaa opiskelijoiden omiin tuloihin liittyvää tulorajaa niin kuin on tehty

mutta on eri asia vaatia että kokonaan luovutaan vanhempien tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta kuten edustaja kerola puheessaan vaati ja luovutaan opiskelijoiden omiin tuloihin liittyvästä tarveharkinnasta

ja vieläkin pitää sanoa että jos kerta ja tämä oli tänne kysymykseen opiskelija tienaa opiskelujen ohessa niin paljon että se palkka kiistatta riittää hänen omaan elatukseensa niin en ymmärrä mistä siihen päälle pitää vielä opintotukea maksaa

arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajat

arvoisa rouva puhemies

voi olla että ne kauhukuvat jos näin saa sanoa mitä jotkut asiantuntijat mahdollisista seuraamuksista maalailevat siitä jos teemme tässä yhteydessä virheitä ovat liioiteltuja

mitä sitten tulee tähän indeksikysymykseen edustaja niikko olin sitä mieltä että suomessa on maailman paras opintotukijärjestelmä suunnilleen ja nyt ollaan sellaisessa velkavetoisessa meiningissä että välittömiä korjauksia ja parannuksia ei pitäisi tehdä

arvoisat sosialidemokraatit totta kai kilpailukykyämme parantavat keksinnöt ja tuottavuuden parantaminen johon yritykset jatkuvasti pyrkivät

mitä varhemmin puutumme näiden laittomasti maassamme olevien sairauksiin sitä halvempaa ja sitä turvallisempaa se maallemme on

kyllä

herra puhemies

edustaja heikkinen mitä vahvemmin toimimme niin että nämä laittomasti maassamme olevat lähtevät täältä maastamme pois sitä halvempaa ja turvallisempaa se veronmaksajillemme on

tästä rekisteristä todennäköisesti selviäisi myös edellä kuvitellun raiskauksen ja surman epäiltyjen tekijöiden henkilöllisyys

mitä enemmän annamme heille erilaisia palveluita esimerkiksi muutakin kuin kiireellistä terveydenhoitoa sitä varmemmin he myös tänne jäävät

se edellyttää sitä että ne joilla on turvattu työpaikka tai yleensäkään työpaikka tekevät hitusen enemmän työtä ilman palkankorotuksia

mitä vastaamme työttömille edustaja heinäluoma

tätä korosti hallitus esityksessään tätä korosti perustuslakivaliokunta lausunnossaan ja tätä korosti hallintovaliokunta mietinnössään

jos me olisimme aikaisemmin suomessa säätäneet meidän perheenyhdistämissäädökset ja meidän irakilaisten turvapaikansaantimahdollisuutta koskevat säädökset samalle tasolle kuin ne olivat eräissä muissa euroopan maissa niin tätä vyöryä emme olisi nähneet

tällä haluan edustaja heikkinen sanoa sen että kun viidakkorumpu tai some levittää jonkin tiedon oikean tai väärän tässä tapauksessa osin oikean osin väärän niin jos se vyöry lähtee siinä vaiheessa liikkeelle se voi olla yllättävän kova ja yllättävän nopea

en todellakaan ymmärrä

eikö yhteiskunnalla ole huomattava intressi siihen että roistot saadaan kiinni ja vastuuseen teoistaan eivätkä he kulje vapaina mahdollisesti tekemässä uusia törkeitä rikoksia

onko joku taas huutamassa poliisivaltio poliisivaltio mikäli tässä laissa luotavaa sormenjälkirekisteriä voitaisiin käyttää murhaajien raiskaajien ryöstäjien ja muiden rikollisten kiinni saamiseen

kun on kysytty silloin kun viime vaalikaudella käsiteltiin tätä laittomasti maassa olevien terveydenhuoltoa että kuvittelenko minä että joku tulee toiselta puolelta maailmaa suomeen vain sen vuoksi että hän saisi täällä maksutonta hoitoa niin en minä sitä kuvittele

korostan vielä että tässä keskustelussa nyt puheena ollut tietosuojakysymys on oma asiansa ja oma kysymyksensä joka syntyy joka tapauksessa jo siitä että tällainen rekisteri perustetaan

mutta kuvittelenko mahdolliseksi että joku henkilö pietarista kolmen tunnin junamatkan päästä tulee suomeen ja viisumin mentyä umpeen jää suomeen saadakseen suomesta hoitoa johon hänellä ei ole varaa tai mahdollisuuksia pietarissa kyllä kuvittelen että se on täysin mahdollista

herra puhemies

olen siis sitä mieltä että lakia tulisi jatkossa muuttaa siten että tätä sormenjälkirekisteriä voidaan ja tulee käyttää ainakin törkeiden rikosten selvittämiseen

ja sen jälkeen kun muutama tapaus olisi ollut ja se tieto leviää niin kyllä kuvittelen että on täysin mahdollista että niitä tapauksia hyvin pian onkin paljon enemmän

herra puhemies

kun joskus sitten valitettavasti tapahtuu siten kuin edellä kuvittelin ja murhatun ja raiskatun uhrin vierestä löytyy sormenjälkiä joiden tekijät todennäköisesti pystyttäisiin sormenjälkirekisterin avulla selvittämään ja kun käy ilmi että meillä on säädetty laki joka nimenomaisesti estää tämän selvittämisen niin suomen kansa kysyy miten ihmeessä tällainen laki on voitu mennä säätämään ja luulen että siinä vaiheessa myös suomen kansan edustajat silloiset kansanedustajat tulevat tätä ihmettelemään

mistä johtuu sitten tämä epäluuloisuus sitä kohtaan että tällä esityksellä saattaisi olla tällaisia vaikutuksia vaikka sieltä poistettiin se kunnan alueella oleskeleva ja puhutaan kunnan väestöstä

arvoisa herra puhemies

ajattelin paikaltani lausua vielä muutaman ajatuksen mutta ed

ja olen nähnyt sen aktivismin jota thln piirissä ja stmn piirissä monet toimijat harrastavat tämän asian tiimoilla saadakseen suomessa myös laittomasti maassa oleville suomalaisille anteeksi ulkomaalaisille on niin flunssa että vähän sekoilee

mitä ensinnäkin tulee tähän hallituksen esitykseen niin jos arvon kollegoilla on tilaisuus lukea hallituksen esitykseen sisältyvä kansainvälinen vertailu niin näette minkälaisia hyväntahtoisia hölmöjä me suomalaiset tässä asiassa olemme vai pitäisikö sanoa olemme olleet koska nyt olemme korjaamassa lainsäädäntöä

joskus minusta tuntuu että näissäkin asioissa olemme eräänlaisia hyväntahtoisia hölmöjä jotka puhumme tietosuojasta ja kaikista muista hienoista hyveistä ja sillä vaikeutamme törkeiden rikosten ja muiden väärinkäytösten selvittä mistä

että kyllä minä suhtaudun vähän epäluuloisesti näihin virkamiehiin stmssä ja thlssä jotka aikaisemminkin ovat tätä laittomasti maassa olevien terveyspalvelujen laajentamista olleet ajamassa

mikään muu euroopan unionin jäsenmaa ei myöskään belgia johon on viitattu ei suhtaudu yhtä löperösti eu maista ja tässä tarkoitetuista vastaavista maista tuleviin turvapaikkahakemuksiin

kun nyt on sanottu täälläkin sosiaali ja terveysvaliokunnan eräs jäsen sanoi että ei pitäisi olla tässä suhteessa mitään epäselvyyttä niin toistan sen mitä edellisessä puheenvuorossani sanoin

mikään muu jäsenmaa kuin suomi ei tarjoa niin tuntuvaa taloudellista tukea unionin jäsenmaista tulevien kansalaisten turvapaikkahakemuksiin

toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta johon edustaja heikkinen ehkä kuuluu en tiedä selvittää ja selkeyttää tämän asian niin että on täysin selvää että tämä laajempi mahdollisuus hoitoon ei koske laittomasti suomessa olevia ihmisiä

ja kun näin on niin ei tarvitse ihmetellä että mihinkään muuhun maahan kuin suomeen ei ole tullut niin paljon euroopan unionin kansalaisten tekemiä turvapaikkahakemuksia

on se vähän ihmeellistä kun meillä viitataan että kun me olemme tässä geneven sopimuksessa ja kun me olemme näissä ja noissa ihmisoikeussopimuksissa niin me emme muka muuten voi toimia

mites nämä irlannit ja ranskat ja kaikki muut jotka ovat aivan samoissa sopimuksissa kuin mekin mitenkäs ne voivat sitten toimia aivan toisin vähemmän hölmösti kuin mitä me toimimme

minä kiinnitin näihin eu kansalaisten turvapaikkahakemuksiin kriittistä huomiota jo jonkun aikaa sitten tässä salissa ja hufvudstadsbladetissa minut leimattiin rasistiksi sillä perusteella

ei kai siitä voi olla epäselvyyttä koska jos ajatellaan sitä neuvottelupöytää työnantajia työntekijöitä ja hallitusta sitten tietyllä tavalla kolmantena osapuolena niin tämä kuten pääministeri jo kyselytunnilla totesi on tämän niin sanotun sosiaalitupon yksi keskeisimpiä elementtejä ja voi sanoa että työnantajapuolen näkökulmasta varmasti keskeisin elementti

tervetuloa rasisteiksi te kaikki muut jotka olette nyt korjaamassa tätä epäkohtaa ja hyvä että tämä epäkohta korjataan koska kuten täällä monessa puheenvuorossa on todettu jos halutaan ja kun halutaan vahvistaa kansalaisten luottamusta suomen maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan ja sen hyväksyntää kansalaisten keskuudessa niin kyllä se vaatii tällaisiin ilmeisiin epäkohtiin puuttumista

silloin kysymys kuuluu että jos demarit todella ovat hylkäämässä ja jos onnistuisivat hylkäämään tämän hallituksen esityksen niin eihän sen jälkeen koko sosiaalitupoa enää olisi olemassakaan

tämä ei kuitenkaan muuta sitä että en voi ymmärtää miten emme saa olemassa olevasta rekisteristä katsoa kenelle kuuluvat ne sormenjäljet jotka löytyvät törkeän rikoksen uhrin vierestä raiskatun lapsen murhatun ihmisen tai muuten törkeän rikoksen uhriksi joutuneen ihmisen vierestä

mikään muu maa maailmassa ei samalla tavalla kuin suomi maksa suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden perheiden yhdistämistä asianomaiseen maahan kuin suomi

meillä on tuhansia perheenyhdistämishakemuksia tällä hetkellä käsittelyssä maahanmuuttovirastossa ja ellemme hyvin pian puutu näihin perheenyhdistämiskäytäntöihin ja menettelyihin me olemme vielä suurissa ongelmissa näiden asioiden kanssa

söderman ymmärrä miten se että voisimme tuosta rekisteristä hakea tekijän henkilöllisyyt tä loukkaa kenenkään ihmisoikeuksia

ihan korjauksena edelliseen puheenvuoroon

nykyisessä lainsäädännössämme tuberkuloosi on jo eri asemassa ja juuri tämän siihen liittyvän leviämisvaaran vuoksi sitä jo nyt hoidetaan

ihmisoikeuksien kunnioittamisesta pidämme kaikki kiinni mutta se ei saa johtaa epätarkoituksenmukaisiin perusteettomiin lopputuloksiin

tämä on meidän maahanmuuttopolitiikassamme selvä ilmeinen epäkohta johon on puututtava josta olen muissa yhteyksissä tästä pöntöstä puhunut pitempään eikä siitä nyt sen enempää

ja mitä sitten tähän turhaan varoittamiseen tulee niin muistan kun viime vaalikaudella puhuin näistä perheenyhdistämisen toimeentulon edellytyksistä

kyllönen että meillä suomessa on asunnottomia ihmisiä meillä suomessa on köyhiä ihmisiä meillä suomessa on ihmisiä jotka elävät olosuhteissa jotka eivät ole tyydyttäviä

jos silloin kun noudatettiin edustajien thors ja biaudet maahanmuuttopolitiikkaa olisi tämä toimeentuloedellytys asetettu samalle tasolle kuin eräissä muissa euroopan maissa niin voi olla että meillä ei nyt olisi tuhansia irakilaisia turvapaikanhakijoita jotka todennäköisesti vielä useimmat heistä aivan tarpeettomasti ovat suomeen tulleet turvapaikkaa hakemaan eli eivät tule sitä saamaan

näin huonosti perusteltua hallituksen esitystä en ole kyllä kovin montaa tällä pitkällä parlamentaarikon urallani eteeni saanut

tässä siis säädetään suomessa oma erityinen lakinsa siis erillinen oma lakinsa jotta niille ihmisille jotka ovat laittomasti suomessa siis laittomasti suomessa voitaisiin tarjota nykyistä laajemmat terveyspalvelut

onko pöy ristyttävämpää kuultu pitkään aikaan

arvoisa herra puhemies

niille ihmisille jotka ovat laittomasti suomessa pitää antaa matkalippu kotimaahan tarjota tarvittaessa yösija ja ruoka tarvittaessa kiireellinen ter veydenhoito

kalliksen kanssa haluan ensin vastata että en vaatinut eduskunnan täysistuntoja sunnuntaiksi mutta huomautin siitä tosiasiasta jonka kaikki kansanedustajat tietävät että hyvin monet kansanedustajat tänäkin päivänä pääosan sunnuntaipäivistä käyttävät ainakin osin työn tekemiseen

en todellakaan puhu ihmisoikeuksista loukkaavaan sävyyn

minun mielestäni tämä esitys jos ministeri vielä joutuu lähtemään olisi kyllä hyvä panna pöydälle esimerkiksi ensi tiistain käsittelyyn jotta täällä olisi enemmän väkeä paikalla kun näin periaatteellisesti kummallista asiaa käsitellään

päinvastoin jo vuosia ja vuosikymmeniä sitten kun ihmisoikeuksista puhuminen suomessa oli poliittisesti epäkorrektia sen takia että niitä loukattiin kommunistisissa maissa joihin suomelle oli tärkeätä pitää hyviä suhteita puhuin ihmisoikeuksista

täällä on herra puhemies usea puhuja tarkastellut tätä asiaa siitä näkökulmasta että kauppojen sunnuntaiaukioloa ei tarvita

puhuin demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta totalitarismia vastaan natsien totalitarismia vastaan kommunistien totalitarismia vastaan kaikkinaista totalitarismia vastaan

edellä tänään päivällä on keskusteltu siitä mitkä asiat kuuluvat eduskunnan lainsäädännön piiriin ja minun mielestäni tämä kauppojen aukioloajoista säätäminen on juuri sellainen asia joka ei kuulu meille kansanedustajille

se että demokraattisessa suomessa jossa syntyy rekisteri suomalaisista ja ulkomaalaisista suomeen tulleista käytetään tätä rekisteriä myös rikosten selvittämiseen ei mielestäni millään tavoin loukkaa suomalaisten tai täällä olevien ulkomaalaisten ihmisoikeuksia

meidän ei tarvitse päättää yrittäjien kuluttajien ja työntekijöiden puolesta milloin kaupat pidetään auki

mitä asuntopolitiikkaan tulee kun olin kerran täällä puhunut näistä asioista niin silloinen kansanedustajakollega muistaakseni maria kaisa aula sanoi että minun pitäisi mennä perehtymään jakomäessä ja muualla helsingin lähiöissä olevien ihmisten tilanteeseen etten puhuisi täällä niin kuin puhun ja niinpä eräs sanomalehti sitten vei minut jakomäkeen tutustumaan siellä olevien vähävaraisten ihmisten asumisolosuhteisiin ja elinolosuhteisiin

minä en puhu siitä tarvitaanko sunnuntaiaukioloa minä en puhu siitä että jonkun olisi pakko käydä sunnuntaisin kaupassa

enkä ymmärrä olen niin tyhmä etten ymmärrä miten tämä tekee kaikista suomalaisista rikoksista epäiltyjä tai on muuten ihmisoikeuksien kannalta ongelmallista

me säädämme mahdollisuuden pitää auki silloin kun se katsotaan järkeväksi ja tarkoituksenmukaiseksi ja se tarkoittaa sitä että viime kädessä kuluttajat päättävät tästä ja kenenkään kuluttajan ei tarvitse mennä kauppaan silloin kun ei huvita

minä puhun siitä onko lainsäätäjän asia päättää milloin kuluttaja saa käydä kaupassa onko lainsäätäjän asia päättää milloin kauppias saa käydä omassa kaupassaan kauppaa onko lainsäätäjän asia päättää siitä milloin työntekijät saavat tehdä työtä

eli taas kerran viestini ei ole se ettei suomessa olisi köyhiä vähävaraisia ihmisiä joiden elinolosuhteissa on paljon parantamisen varaa

tarkoitin todellakin ääripäitä

ja kuten jo sanoin niin minua on häirinnyt se että ville niinistö ja kumppanit todistelevat julkisessa keskustelussa että keskustelussa on vain yksi ääripää eli nämä rajat kiinni porukat joihin edustaja hakkarainen ilmoitti kuuluvansa

viestini on se että teidän nuortenkaan ei pidä sentään kuvitella että tämän päivän köyhät suomessa elävät puutteellisemmin kuin mitä aikaisempien vuosikymmenten köyhät elivät

minusta kuluttajat kauppiaat ja työntekijät päättäkööt itse milloin kaupat ovat auki ja milloin ne ovat kiinni

minun mielestäni keskustelun toinen ääripää ovat esimerkiksi ne jotka tässä ja nyt vastustavat sellaisia muutoksia suomen turvapaikkalainsäädäntöön jotka saattavat suomen tilanteen käytännössä samanlaiseksi kuin mikä se on kaikissa muissa euroopan maissa

tämä on myös minulle ideologinen kysymys

minun mielestäni on kuten sanoin kuluttajien kauppiaiden ja työntekijöiden asia päättää siitä milloin kaupat ovat auki ja milloin ne ovat kiinni

minun mielestäni se vain pitää rehellisesti sanoa eikä pyrkiä siihen että tämä rajat kiinni porukka on ainoa ääripää keskustelussa ja nämä jotka edustavat toista ääripäätä muka ovat vain ihmisoikeuksien puolustajia ja muutenkin kaiken hyvän edistäjiä

jos itse saisin päättää yksin niin kumoaisin koko liikeaikalain

mitä sitten tulee asiaan niin olen edustaja anderssonin kanssa täysin samaa mieltä siitä että tämä itse pakolaiskriisi vaatii toki täysin muita ratkaisuja kuin ne mihin me suomessa voimme yltää

en väitä että se järjestelmä olisi selkeämpi kuin nykyinen järjestelmä mutta silloin kaupan aukioloajat määräytyisivät viime kädessä kuluttajien työntekijöiden ja kauppiaiden omien lähtökohtien perusteella

päinvastoin silloin kun te ja teidän puoluetoverinne kiistitte ihmisoikeusrikokset olemassa olevissa sosialistisissa maissa kuten ddrssä silloin minä niistä jo puhuin

katselin viime torstaina a talk ohjelmaa tästä aiheesta ja siellä sosialidemokraattien edustaja miapetra kumpula natri sanoi että hänen mielestään perheiden lapsiperheiden ei tulisi sunnuntaina mennä kauppakeskukseen vaan heidän tulisi mieluummin mennä esimerkiksi taidenäyttelyyn